mikäli tämän kokeilullisen huutokaupan jälkeen tilannetta jatketaan ja huutokauppaa laajennetaan tulee ehdottomasti huolehtia siitä että kannettavien mikkien käyttämät jaksoluvut eivät siirry kauppojen kautta pois käytöstä sillä tämän alueen toimijat eivät pysty siihen julkiseen tarjouskisaan ja menettäisivät sitä kautta pahimmassa tapauksessa korvaamattoman työvälineen ja myös joutuisivat ylivoimaisiin vaikeuksiin uusien investointien kautta joten mikäli kauppa laajenee niin riittävät siirtymäajat ovat vähimmäisvaade jotta esimerkiksi kulttuurialan toimijat voisivat kohtuullisten menetysten ja kohtuullisten taloudellisten vaikeuksien välttämiseksi selviytyä tässä kisassa

luonto on se jonka pitää nöyrtyä olla polvillaan ihmisen ahneuden ja suuruudentavoittelun edessä

arvoisa rouva puhemies

ja mihinpä se luonto siitä alta karkaa se vain kärsii meidän allamme meidän valtamme menettelystä

hurraa köyhä kansa

ministeri katainen on hehkuttanut hallituksen ohjelmia kuinka parannetaan ja pidennetään ihmisten työelämässä olemista

luonnon ymmärtäminen on siinä että me matkailemme hissein ja suurin hotellein varustetuissa paikoissa

sillä me varmistamme sen että esimerkiksi ne mainitsemani muinaismuistolakien mukaan suojellut alueet hakataan sukeaksi koska ei meillä ole enää sellaista arvomaailmaa joka turvaisi ne alueet

järjestimme tilaisuuden jossa luovutimme vetoomuksen ja esityksen tasa arvoministeri stefan wallinille

niitä puita ei liimata takaisin pystyyn tai sitä ympäristöä ei maalarin pensselillä paikata mikä on tuhottu

olen ollut varsin surullinen siitä tiedosta ja informaatiosta mitä olemme saaneet tämän asian eteenpäin menon venymisestä ja hautaamisesta

olen tullut siihen tulokseen että taidamme tässä yhteiskunnassa viettää luonnon monimuotoisuuden hautajaisia juhlavuoden sijasta

tietyllä tavalla sitä pidetään esillä mutta suurelta osin on tullut semmoinen mielikuva että perheiden yhteisen ajan ja perhekäsityksen perheystävällisyyden lisäämiseksi ei kuitenkaan löydy riittävää poliittista tahtoa tällä hetkellä tästä maasta

täytyy kyllä todeta edustajakollega laukkaselle että jospa se vedenpaisumus sitten hoitaa nämäkin selkämeren alueet ettei tarvitse sitäkään hätäillä että niitä sen kummemmin sieltä kaiveltaisiin esille

kokkeillaan kokkeillaan

hyvät edustajat ensinnäkin on sanottava se että hallitus on linjannut että perusväylänpidon määrärahat turvataan ja pidetään taso vakaana ja tällä hetkellä ne jopa kasvavat mutta suuntaus on sinne radanpitoon

haluankin kiittää omaa eduskuntaryhmääni siitä että on löydetty yhteinen sävel ja yhteinen tahto ja kyetty huomioimaan monenlaiset perheet niin yksinhuoltajaperheet kuin sitten niin sanotut normaaliperheiksi suomessa kuvattavat perheet ja katsottu äidin ja isän asemaa tasavertaisina vanhempina

voin vakuuttaa että liikenneministeriö ei ole kyllä se toimija joka estää hankkeen etenemisen että kyllä yleensä näihin prosesseihin rahat on löydetty

kummallista että meillä käydään tänäkin päivänä oikeutta monista niistä kysymyksistä joissa on tehty ensin ennakkopäätös ennakkoratkaisu ja niihin sitten toisissa tapauksissa vedotaan

ylipäätänsäkin on tärkeää kokonaiskeskustelu siitä minkälaiset mahdollisuudet suomalaisessa yhteiskunnassa nuorilla naisilla on työmarkkinoilla ja kysymys siitä täytyykö aina työnantajan kysyä lainausmerkeissä tai rivien välistä olettekohan te mahdollisesti jäämässä pian äitiyslomalle että jospa me palkkaammekin tuosta tuon nuoren miehen joka todennäköisesti ei ole nopeasti jäämässä lomille

toivoisinkin että tässä salissa käydään sitten laajempaa keskustelua siitä mitä meidän erilaisille aikuiskoulutuslaeille ja työttömyysturvalaeille kokonaisuutena mahdollisesti jatkossa tehdään

kun ihmisen ahneus

ei koskaan enää ole samanlainen

muutoksen kautta voisimme mahdollistaa sen että tällainen ajattelu poistuisi ja isillä ja äideillä olisi yhtäläinen oikeus ja mahdollisuus ja naiset ja miehet olisivat tässä suhteessa tasavertaisia

olen erittäin tietoinen siitä minkälainen tarve tällä koko väylävälin korjaamisella on ja liikenneturvallisuus painottuu tässä erittäin isolla osalla

arvoisa puhemies

oras tynkkynen vastasikin tähän hallitusohjelmalinjaukseen ja voin kertoa että ministerinä minulla on ollut tarkoitus aina katsoa asioita vähän pidemmällekin

meillä ei tällä hetkellä ole ohjaavaa mak su verojärjestelmää muuta kuin se että nostetaan autoveroa tai nostetaan polttoaineveroa ja minun mielestäni se ei tänä päivänä palvele enää tarkoitustaan

osa aikaisille voidaan tarjota enemmän työtunteja ja yleensähän se osa aikainen tarkoittaa pienemmällä palkalla työskentelevää opiskelijaa tai jotain muuta heikommassa asemassa olevaa

kun haetaan ympäristöystävällistä ja tehokasta logistiikkaa niin meillä pitäisi olla parempi ohjausjärjestelmä ja sitä kautta keinot myös kerätä rahaa suoraan liikenneinfran kuntoonlaittoon ja hoitamiseen

mutta kertoiko kukaan kuluttajalle kuka maksaa sunnuntaikaupan viulut

täällä nostettiin kysymykseksi joukkoliikenne raideliikenne nähdään tärkeänä niitten kehittäminen ja piirainen nosti esille venäjän yhteistyön

onhan se oikein mukavaa että kaupassa voi käydä joka päivä palvelu joustaa palvelu paranee mutta että osa aikaisuudellakin päästään vielä työttömyydestä tässä maassa

tehdään tällä hetkellä uudistus korjaussopimusta raideliikenteen osalta venäläisten kanssa ja tavoiteaikataulu on vuoden loppuun mutta kun veli venäläisen kanssa aina neuvottelut kestävät niin jää nähtäväksi päästäänkö tänä vuonna lopputulokseen

olen halunnut omissa puheenvuoroissani liikennefoorumissakin tällä viikolla nostaa esille tämän liikenteen hinnoittelun sen kannustavuuden sen vaikutuksen koko meidän logistiikkaamme palveleeko se tällä hetkellä ihmistä

minun mielestäni ei ja sen vuoksi siinä tarvitaan laaja alaista keskustelua johon toivon että kaikki kansanedustajat osallistuvat aktiivisesti ilman että se saman tien tyrmätään vaan esitetään erilaisia vaihtoehtoja ja malleja joilla suomen pyörät pysyvät pyörimässä

jos opiskelija tienaa liikaa niin tuet katoavat ja sitten sitä ollaan siellä paperibyrokratian viidakossa nauttimassa opiskelijan pätkätyöelämästä

hyvä lähikauppaverkosto vähentää liikkumisen tarvetta mutta onko todella kansalaisilla niin suurta liikkumisen tarvetta sunnuntaisin että tarvitsisi lähteä välttämättä kauppaan

olen kuullut tässä salissa sanoja perheitä eheyttävä työuria eheyttävä ja samanaikaisesti on puhuttu erityiskauppojen huolesta pakkoaukioloista sijaispalveluista sivukuluista mutta samaan aikaan on myös aika hanakasti piilouduttu pamilaisten ammattiliittojen jäsenistön selän taakse kertomalla tarinaa että ikään kuin pam olisi ajanut tätä lakia eteenpäin

päinvastoin pam on koettanut käydä sinnikkäästi neuvotteluja työehdoista että jonkinlaisilla papereilla oltaisiin edes näitä sopimuksia tekemässä ja kyllähän tässä talossa tässä eduskunnassa markkinavoimien ehdoilla ollaan tämä laki muuttamassa

on totta että aukioloaikojen laajennus hyödyttää suuria kauppayrityksiä ja kaupan keskittyminen marketteihin kuihduttaa lähikaupat

ostoskeskuksissa pienet erikoisliikkeet painostetaan pitämään liikkeet auki vaikka se ei olisi kannattavaa koska on oltava auki jotta pärjäisi edes jollain tavalla

tämä päätös on omiaan lisäämään osa aikatyötä ja osa aikatyö ruokkii erityisesti työssä käyvien naisten köyhyyttä eli on erityinen tasa arvokysymys puhumattakaan siitä yksintyöskentelystä joka on tässä salissa nostettu moneen kertaan esille ja on todellinen riskitekijä meidän yhteiskunnassamme

arvoisa herra puhemies

haluaisin tarkentaa että kainuussa suurempi ongelma on karhut

lieneeköhän maailman paras

paras hanke on saanut kunnat toimimaan voimiensa yhdistämiseksi palvelutuotannossa mutta olemmeko päätyneet tilanteeseen jossa kuntalaiset ovat yhteistoiminta alueilla eriarvoisia

en haluaisi millään tavalla leimata että sudet olisivat tällä hetkellä se ongelma kun todellinen tilanne on varsinkin itärajan yli tulevat nallekarhut jotka siellä ruokailevat vasan kertalaakista ja vähän isommankin eikä jälkiä jää

kun vastikään on saatu lupaus ruuan arvolisäveron alennuksesta niin miten käy todellisuudessa siinä tilanteessa kun kauppojen aukiolo vapautetaan

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

myös keskustelu päättynyt eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietin

tietysti sudella tahtoo olla vielä vähän huonompi kaiku tässä yhteiskunnassa ja senkin takia halusin korjata tämän että kainuussa tällä hetkellä karhut tekevät paljon enemmän tuhoa

nousevatko hinnat takaisin entiselle tasolle tai tapahtuuko hinnoissa ylipäätään minkäänlaista muutosta koska en usko että suomalainen kansa jota tänä päivänä jo syytetään ylilihavuudesta ostaa ruokaa yhtään sen enempää tai pystyy sitä ainakaan yhtään sen enempää syömään

yhtyy valiokunnan ehdotukseen aikio aloitteeseen sisältyvän lakien hylkäämisestä lakiehdotusten silmän

ministeri risikko on vaatinut että palvelut on tarjottava mahdollisimman lähellä asiakkaita kansalaisia vaikka hallinto olisikin keskitettyä ja kunnissa on palvelut kyettävä takaamaan vaikka taloustilannekin olisi heikko

ensimmäisen käsittelyn esitellään päiväys kolmastoista asian käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö yhdeksän päädytään lakiehdotus ten sisällöstä yleiskeskustelu on päättynyt

sen lisäksi haluan nostaa keskusteluun myös kysymyksen siitä kuinka paljon tässä yhteiskunnassa jo tänä päivänä pistetään ruokaa ja tuotteita haaskuuseen ihan sen takia että meidän tavarataivaamme ovat pullollaan sellaista ruokaa ja tuotetta joka ei mene kaupaksi ja joka pistetään sitten tuonne jätekuormiin ja todennäköisesti tavoitteena on lisätä tätäkin kautta jätemääriä ja tämän tavaramyllyn pyöritystä

nyt päätetään lakiehdotusten sisällön ja mutkaisen laitamiehet ensimmäinen käsittely on päättynyt pöytään panoa varten jos tila päiväystyksen neljästoista sija voi mennä ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle seitsemäs yhdettätoista kaksituhattakolmetoista pidettävään täysistuntoon hyväksytty niinkö

velvoitteita kunnille tulee kuitenkin koko ajan lisää

ministeri hyvät kollegat voitte syyttää minua liiallisesta filosofisesta pohdinnasta mutta jäin ihan oikeasti miettimään selonteon mietintöön tutustuttuani onko kasvu kasvu ja kasvu niitä asioita joihin me todellakin uskomme ilman että ympäristöllä ja tällä maailmalla on olemassa kasvun rajoja

terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimus osoittaa että terveydenhuollon rahoitus on siirtynyt suomessa entistä laajemmin pienituloisten kannettavaksi

samoin päiväjärjestykseen viidennestätoista seitsemänteentoista asioihin osaa eduskunnan seuraa täysistuntoon torstaina seitsemäs yhdettätoista kaksituhattakolmetoista kello kuusitoista ja kuntayhtymiltä nyt sisällöstä

haluammeko aina lisää enemmän paremmin vai tuleeko meille aika palata juurille ja löytyisivätkö ne juuret sieltä syvältä maaseudulta

todennäköisesti enemmistö eduskunnasta ei niitä merkkejä ole osannut lukea ja täytyy ilmeisesti odottaa että ne merkit tulevat tuohon eduskuntatalon eteen ennen kuin ne otetaan todella todesta

vajetta on katettu tulotasosta riippumattomilla kunnallisveroilla ja palvelujen käyttäjiltä perittävillä terveyskeskussairaaloiden hoitopäivä ja poliklinikkamaksuilla

me elämme hyvin pääoma ja rahavaltaista elämää ja meidän päämäärämme keskustelussa tahtovat olla enemmän pohjautumassa pääomaan

mieleeni on noussut kysymys lieneeköhän thln ja työterveyslaitoksen toiminnan alasajolle syynä nämä kipeät julkistetut tutkimukset jotka kertovat karua kieltään siitä miten kaikki hallitusten huom

onko jatkon kestävä kehitystrendi ikuisen kasvun ja tuottavuuden mielestäni kadotuksen tie vai pääsemmekö me missään vaiheessa siihen realiteettiin ettei tätä menoa kestä ympäristö eikä ihminen

hallitusten en syytä vain tätä hallitusta linjaukset eivät olekaan menneet kunniakkaasti eteenpäin kohdellen kaikkia kansalaisia tasavertaisesti ja ihmisoikeuksia kunnioittaen

olisiko meillä rohkeutta pohtia syntyykö maaseudusta uuden laadullisen elämän ydin uuden arvonpohjan lähtökohta

tuottavuus ja tehokkuus ovat tämän päivän sanoja mutta kuinka nostamme tuottavuutta kunnissa kun samalla rahalla pitäisi hoitaa entistä enemmän myös uusia velvoitteita joita kunnille vuosittain osoitetaan

tuottavuuden esteitä on poistettava sitä ei kukaan kiellä ja vaikuttavuutta kasvatettava mutta kuntien monin tavoin säädeltyjen organisaatioiden talousongelmia ei tuottavuuden nostolla hoideta

olen samalla huolella seurannut maamme energiakeskustelua ja toisaalta pohdiskellut sitä kuinka paljon meillä yhteisiä rahoja riittää toteuttamaan ydinenergiaunelmaa ja samaan aikaan esille nostettua bioenergiaunelmaa

olisi oltava rohkeutta puuttua joko velvoitteisiin tai rahoitukseen tai jos me olemme poliittisina päättäjinä riittävän rohkeita molempiin

meidän olisi kyettävä tekemään arvovalintapäätös suomalaisen veropohjan turvaamisesta tai jatkamisesta nykyhallituksen veropohjaa rapauttavalla tiellä jolloin me voimme yhdessä olla varmoja että julkiset palvelut kunnissa romuttuvat rahoituksen puutteeseen

valitettavasti koen niin että ainakin tämän hetkisen tilanteen valossa ja myös tulevaisuuden visioiden valossa kahden uuden ydinvoimalapäätöksen kautta meille ollaan luomassa ydinvoimareservaattia joka varmistaa sen että uudet viherkaulustyöpaikat ja uusi viherkaulusteollisuus jäävät todennäköisesti syntymättä ellei tässä ydinvoimakeskustelussa ja ydinvoimautopiassa synny erilaista näkökantaa

kiitoksia herra puhemies

kansalaisemme pitävät toimivaa terveydenhuollon palvelujärjestelmää erityisen tärkeänä mutta päättäjien pitäisi käsittää ettei sitä turvata pelkillä säästöillä eikä pelkästään tuottavuuden lisäämisellä eikä varsinkaan veropohjan romuttamisella

pahoittelut ensinnäkin siitä että eilisiltana ei ollut mahdollisuutta olla kuulemassa kaikkia puheenvuoroja ja kysymyksiä mutta rohkenin lukea pöytäkirjaa ja tulkita sieltä asioita jotka esitettiin kysymyksinä allekirjoittaneelle

vain palveluiden turvaamisella kansalaiset uskovat meidän poliitikkojen tarjoavan heille todella kaikkein parasta maailman parasta

olisin ilolla tervehtinyt yhteisiä linjauksia siitä millä tavalla kehitetään maaseutua energiapolitiikkaa luodaan uusia työpaikkoja uutta teollisuutta ja näkisin sen kehittämisen myös puun jalostusasteen nostossa

edustaja kerola nosti esille eilen illalla alueellisen kuljetustuen joka kuuluu kylläkin ministerikollega ihalaisen salkkuun

on selvitetty tämän päivän aikana että edelleen alueellinen kuljetustuki budjetista löytyy joten siitä huolet pois ei ole katoamassa minnekään

ihan ensiksi kiitokset kaikille eduskunnassa ja ministerille tietysti liittyen tähän metsähallituksen luontopalveluiden rahoituksen turvaamiseen

samassa puheenvuorossa kerola peräänkuulutti myös suomalaisen merenkulun kilpailukyvyn perään

se on iso asia ja siitä myös iso kiitos

olemme erinomaisen isojen haasteiden edessä liittyen juuri eduskunnassakin käsittelyssä osittain olevaan rikkidirektiiviin ja siihen liittyvään suhtautumiseen

sitten kaksi kysymystä

kyllä hallitusohjelmassa on linjattu että aikataulutuksessa ja niin imon kuin eun ratkaisuissa on tarkoitus varmistaa suomen vientiteollisuuden kilpailukyky ja ratkaisut rakentaa sitä kautta ettei meidän vientiteollisuutta eikä myöskään merenkulun tulevaisuutta tuhota

kanta on heikkenemässä koko ajan ja totta on se että kainuussa on tällä hetkellä varsin mittava petokanta

arvoisa rouva puhemies

on tuotu esille ajatus siitä olisiko meillä ruotsin toiveen mukaisesti mahdollisuus lahjoittaa ruotsalaisille heidän alueilleen selkosilleen petoja mitä he ovat toivoneet ettei tarvitsisi välttämättä hävittämisen kautta tästä peto ongelmasta ratkaisua etsiä

mutta ilman aktiivisia toimijoita tuotekehitystä ja koulutusta tämä unelma vihreän jalostuksen nostamisesta ei tule toteutumaan

suomessa toimii erityisesti rakennus metalli ja siivousalojen aliurakointitehtävissä satoja ulkomaisia yrityksiä joilla ei ainakaan muodollisesti ole suomessa kiinteää toimipaikkaa ja jotka eivät siten maksa veroja suomeen eivätkä peri niitä myöskään työntekijöiltään

kun tilamyynnin kehittämisestä maatilojen kannattavuudesta ja mahdollisuudesta kansalaisille saada lähellä tuotettua ruokaa nousee aina esille se kuinka kehitetään paikallisen tilamyynnin mahdollisuuksia niin onko tämä prosessi edennyt ministeriössä

meillä tarvitaan toimia mutta tällä hetkellä tuntuu että mahdollisuus uudesta suomalaisesta teollisesta nokiasta on vaihtunut mustaan aukkoon

nämä yritykset työllistävät kymmeniätuhansia palkansaajia joiden tulot käytännössä jäävät suomen verotuksen ja toimintojen ulkopuolelle

toki voitte kääntää ajatukseni kääntää filosofisen pohdintani toiseen suuntaan mutta tällä hetkellä tuntuu että meillä on ikään kuin liian helposti luovutettu tämän puurakentamisen sisustamisen ja koko puuteknologiapuolen asiat

arvoisa puhemies

ammattiliitot ovat kertoneet suomalaisyrityksistä jotka ovat ilmoittaneet lopettavansa toimintansa koska eivät pysty kilpailemaan hintoja polkevien ulkomaisten yritysten kanssa

viime keväänä oltiin tekemässä tekninen siirto pitkäaikaistyöttömien tilastoinnista

ei suinkaan ole tarkoitus jäädä hankeen makaamaan ja odottelemaan vaan tarttua hyvin tiukassa etunojassa näihin sovittuihin asioihin

tilastointi meinattiin laittaa roskakoriin mutta kun siitä tuli pieni vinkki ennen kuin näin toimittiin sitten kummalla tavalla tekninen siirto oli tapahtunut

ongelman ydin on se että suomen viranomaisilla ei ole tällä hetkellä todellisia mahdollisuuksia valvoa noudattavatko täällä ilman kiinteää toimipaikkaa toimivat ulkomaiset yritykset velvollisuuksiaan

edustaja mäkipää eilen illalla kiitos siitä otitte kantaa perusväylänpitoon se on erittäin tärkeä asia ja merkittävä kaikkien alueitten kannalta

arkitodellisuutta on vaan tässä yhteiskunnassa ja tässä arvomaailmakentässä tällä hetkellä se että raha puhuu kaikilla poliittisilla kentillä ja kaikilla toiminnan kentillä

kyllähän se tahtoo olla näin että tällaiset lainausmerkeissä pehmeät arvot niin kuin olen ymmärtänyt myös ympäristöarvot laskettavan näytetään olevan valmiita heittämään lähestulkoon romukoppaan tai ainakin kokoamaan sellaiseen pieneen komeroon josta joku voi ehkä kerran vuodessa äänitorvella jonkun pihauksen ulos antaa

mutta minulla on ainakin henkilökohtaisesti vahva tahto siitä että me hyvässä yhteistyössä niin hallituksen kuin oppositionkin kanssa kaikkien toimijoitten kanssa lähdemme rakentamaan meille uutta liikennepoliittista selontekoa jossa joudutaan myös miettimään hyvin innovatiivisia ja uusia ratkaisuja siitä millä tavalla rahoituksellisesti turvataan meidän perusväylänpito ja koko tämä meidän liikenneinfra joka käsittääkseni on meidän yhteinen kansallisomaisuutemme ja yhteinen perintömme

tätä säädöstä kierretään perustamalla toimintaa jatkamaan aina uusi yritys entisen tilalle puolen vuoden toiminnan jälkeen

arvoisa herra puhemies

voisin melkein saman tien todeta että puhemies voi käyttää valtaansa ja heittää minut tästä pömpelistä ulos mutta minun on yksinkertaisesti vuodatettava tämä pihalle jotten tarvitse laaja alaisempaa psykiatrista hoitoa jatkossa

toivoisinkin että siltä osin kuin työ syksyllä käynnistyy päästäisiin hyvin rakentavaan ja luovaan ei repivään ja hajottavaan yhteistyöhön siihen että yhdessä mentäisiin ja yhdessä kyettäisiin löytämään uudenlaiset ratkaisut

me saimme tässä pääsiäisen alla ilouutisen joka liittyy yliopistolakiin mutta ei kylläkään tähän varsinaiseen käsittelyssä olevaan pykälään helsingin yliopiston ja itä suomen yliopiston apteekkikorvausasioihin vaan se liittyy yliopistokeskusten asemaan ja kajaanin yliopistokeskuksen tällä hetkellä hyvin surulliseen tilanteeseen

oli mielenkiintoinen artikkeli aktn lehdessä ja siinä päätoimittaja mikko karlsson oli tullut siihen lopputulokseen että ainakin tilaajavastuulain osalta ekn kahden kirjaimen lyhenne on alkanut tarkoittaa sanoja ei käy

arvoisa rouva puhemies

eli todennäköistä on että muutkin saavat tarttua lapioon ja lumikolaan kuin allekirjoittanut

kolmen vuoden siirtymäajalla aluetalouden yksi kivijaloista lähtee

tämä on huolestuttava suuntaus jos aiotaan puolustaa yhdessä yhtenä rintamana suomalaista työtä ja suomalaisia yrityksiä